arvoisa puhemies

toimeen on ryhdytty suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi

ensisijaisesti yhteisötilaajan tulee rajoittaa asiatonta pääsyä viestintäverkkoon ja turvata se asianmukaisin tietoturvatoimin ja määritellä kirjallisesti millaista viestintää viestintäverkossa saa harjoittaa ja muun muassa mihin osoitteisiin viestintää ei saa harjoittaa

palaan yleiseen turvallisuuteen

tampereella tapahtui viime sunnuntaina ale barissa ampumatapaus jossa tarjoilijana toiminut iranilaistaustainen mies ampui toista maahanmuuttajaa ilmeisesti kostotarkoituksessa

tietoihin

kyseinen henkilö oli saanut vuosien varrella useita tuomioita väkivaltarikoksista ehdonalaisessa vapaudessa ollessaan

aina muutaman vuosikymmenen välein yhteiskunta näyttää joutuvan myrskyyn

väärinkäytöstilanteiden osalta käsittelyoikeuden edellytyksenä on että tapahtumasta tai teosta aiheutuisi työnantajalle merkittävää haittaa tai vahinkoa tai yrityssalaisuuksien osalta paljastaminen olisi merkittävä toiminnan käynnistämisen tai sen harjoittamisen kannalta

häntä ei kuitenkaan palautettu vankilaan vaan hän sai jatkaa vapaudessa ehdonalaistuomiotaan

arvoisa puhemies

mutta pitkässä juoksussa on hyvin tärkeää se että niille jotka hakeutuvat poliisiammattikorkeakouluun voidaan taata se että he saavat myöskin valmistuttuaan töitä poliisina

kysynkin oikeusministeriltä

onko meidän lainsäädäntöämme syytä tiukentaa siten että toistuvasti väkivaltarikoksiin syyllistyvä ehdonalaisessa vapaudessa oleva henkilö palautetaan vankilaan ja parannetaan siten yleistä turvallisuutta

tunnistetietojen manuaalisesta käsittelystä on laadittava selvitys joka annettava tiedoksi asianosaisille ja rangaistussäännökset

me tiedämme takavuosilta että kun oli niin ettei ollut mahdollista heti työpaikkaa saada niin se vaikutti merkittävällä tavalla halukkuuteen hakeutua poliisiammattikorkeakouluun johti jopa siihen että jonakin vuonna ei voitu täysimääräistä ikäluokkaa ottaa edes vastaan koska tasosta ei haluttu tinkiä

siellä on sellaisia jotka saavat työpaikan heti uudelleen kun taantuma hellittää mutta on myös niitä jotka ovat menettäneet sen pysyvästi joko siksi että metsäteollisuutta on ajettu alas tai siksi että myös teknologiateollisuudessa on tehty järjestelyitä

vastaavat kohdat löytyvät myöskin sttkn lausunnosta ja sttk lisäksi korostaa sitä että työsuhteen päättymistä koskeviin säännöksiin ei tule muutoksia

meillä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia myöskin teollisuuden puolella löytää näille teollisuuden ammattilaisille uutta työtä esimerkiksi puutuoteteollisuudessa ympäristöteknologiassa kaivosteollisuudessa ja mahdollisesti muillakin aloilla

eli sen varmistamiseksi että myös jatkossa meillä on laadukas poliisivoima me tarvitsemme varmuuden siitä että ne jotka sinne kouluun hakeutuvat myös pitkällä aikavälillä voivat olla varmoja että he pääsevät poliisin ammattia harjoittamaan

arvoisa puhemies

lakiesitykseen on huolellisen kolmikantaisen valmistelun ja eduskuntakäsittelyn aikana lisätty useita työntekijän asemaa turvaavia lausekkeita

me kuitenkin tarvitsisimme johdonmukaista teollistamispolitiikkaa yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa jossa otettaisiin huomioon sekä energiaratkaisut että muut kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät jotta voitaisiin mahdollistaa että suomessa teollinen työ kannattaa myöskin jatkossa

lopputulos on tasapainoinen kokonaisuus jolla samanaikaisesti ehkäistään yrityssalaisuuksien vuotoa selkeytetään pelisääntöjä työpaikoilla ja varmistetaan työntekijän oikeusturva

talouden kuntoon laittamisessa on siten viime kädessä kyse suomalaisten päiväkotien koulujen terveyskeskusten ja vanhainkotien laadukkaiden palvelujen takaamisesta

se vaatii erityistoimia joihin hallitus on ryhtynytkin

mutta kun keskustelua on kuunnellut niin tästä jää sellainen vaikutelma että ei olisi ikään kuin mitään tehty vaikka me kaikki tiedämme että tässä on takana sellaisia kansainvälisen talouden ja kansainvälisten markkinoiden muutoksia joihin eduskunta tai hallitus ei ole mitenkään voinut vaikuttaa

mitä tämän asian eteen on aiottu tehdä

ne ovat ne suurimmat syyt ja se mitä täällä on tehty mitä hallitus on tehnyt puunsaannin turvaamiseksi on keskeisiä keinoja sille että voitaisiin minimoida nämä jatkot ettei tulisi enää uudelleen tällaisia tilanteita

nyt niiden ihmisten osalta jotka ovat siinä tilanteessa että uutta työtä on löydyttävä tarvitaan yksilölliset työnhakusuunnitelmat ja niitä varmasti ruvetaan tekemään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

päätöksenteon ongelma on se että helposti kaivetaan vain rusinoita pullasta kuten vasemmistoliiton puheenvuoro osoitti täällä erinomaisesti

kun kyseessä on useisiin peräkkäisiin vakaviin rikoksiin syyllistyvä ulkomaan kansalainen niin tulisiko karkottamiskynnystä alentaa siten että jatkuviin vakaviin rikoksiin syyllistyvät ulkomaalaiset kansalaiset voitaisiin nykyistä helpommin karkottaa maasta

me lisäämme niiden ihmisten mahdollisuuksia käydä kaupassa sunnuntaisin jotka haluavat ja lisäämme niiden yritysten mahdollisuutta pitää kauppaa auki pidempään jotka haluavat ja me lisäämme niiden työntekijöiden mahdollisuutta tehdä sunnuntaisin työtä jotka haluavat

kun etelä pirkanmaan osalta äkillisen rakennemuutosalueen aikaa lisättiin vuodella onko sitä mahdollista jatkaa jos se osoittautuu järkeväksi siten että korvaavia työpaikkoja pidemmällä aikavälillä löydetään

toivon koko sydämestäni että työmarkkinajärjestöiltä löytyy sopimiskykyä saada aikaan suomalaisen työn kilpailukykyä parantava suomalaisia työpaikkoja turvaava ja työttömille työtä luova yhteiskuntasopimus

todettiin se että nyt ei ole aika tehdä säästöjä mutta ei kyllä mainittu mitään siitä että seuraaville vuosille niitä esitettiin iso määrä

omassa kotikunnassani sastamalassa oli jo kymmenen vuotta sitten ja on edelleen käytössä järjestelmä että joka ikisen nuoren joka yläkoulusta valmistuu tilanne selvitetään syksyn aikana

suomi nousee vain yhteisillä päätöksillä

valtaosa niistä työntekijöistä jotka sunnuntaisin ovat töissä on siellä ihan vapaaehtoisesti

se on se syy minkä takia pam on tässä mukana että he kokevat niin että tämä auttaa heidän jäsenistönsä asiaa

tässä on kyse nimenomaan rakenteellisesta ongelmasta johon me voimme vaikuttaa vain ja ainoastaan kilpailukykyä parantamalla

jos ei ole tulee kutsu työpajalle ja siellä henkilökohtaisesti asiaa selvitetään

kyse on julkisen talouden tasapainottamisesta joka yksinkertaisesti joudutaan tekemään jos paraneva kilpailukyky ei tuo lisää työtä suomeen ja tuloja julkiseen talouteen

se ei varmaankaan ratkea kolmessa kuukaudessa mutta se että se ratkeaa hyvin pian sen jälkeen on hyvin ratkaisevaa

yhtään ainutta nuorta me emme auta sillä että me annamme vastikkeetonta rahaa vaan me autamme nimenomaan antamalla apua siihen että hän pääsee kiinni elämään kiinni koulutukseen ja kiinni työelämään

jos tavallinen perhe velkaantuu eikä kykene lisäämään tulojaan on pienennettävä menoja

silloin se on aivan oikein

voidaanko lisäbudjetissa tehdä jotain sellaista täsmäinvestointia jolla vielä parannetaan työllisyystilannetta lyhyellä aikavälillä

onko tämä hallituksen linja että yhtään nuorta ei jätetä yksin

sitä varmaan täällä moneen kertaan vielä tullaan käymään

arvoisa puhemies

mutta ehkä on kuitenkin hyvä todeta ja se varmaan sekä täällä salissa että salin ulkopuolella ymmärretään että on ihan eri asia olla hallituksessa kuin oppositiossa

suomalaisten tuotteiden pitää mennä paremmin kaupaksi maailmalla

tässä taloudellisessa tilanteessa jossa suomi on jossa tilanne on erittäin vaikea on valittu se että tässäkin tilanteessa pyritään pienituloisten ja keskituloisten palkansaajien asemaa veronkevennyksillä parantamaan

ensinnäkin haluan kiittää edustaja kontulaa että kun hän tuo täällä esille minun ajatuksiani ei oma puheaikani kulu turhan vuoksi

kokoomuksen eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen että hallitusohjelmassa on vahva painotus työllisyyteen ja talouskasvuun

minusta olisi jo reilua ja kohtuullista että sitä päätöstä täällä jossain määrin arvostettaisiin koska se on kuitenkin ollut merkittävä arvovalinta sen suhteen mitä muita ratkaisuja tässä tilanteessa on valitettavasti jouduttu tekemään monia sellaisia joita kukaan ei haluaisi tehdä mutta jotka tässä taloustilanteessa ovat välttämättömiä

sekä työn teettäminen että työn tekeminen tulee suomessa kannattavammaksi

kaikki työmarkkinaosapuolet totesivat että yksikkötyökustannukset ovat nousseet liikaa ja sen takia tehtiin ratkaisu jossa kuukausipalkkoja nostettiin vähemmän kuin mikä on inflaation kehitys eli tosiasiassa kaikkien ihmisten ostovoima pieneni

jos palkkoja olisi nostettu inflaation verran ja tehty työajan pidennys niin käteen jäävä raha olisi kaikilla ollut suurempi palvelualoilla menisi nyt paljon paremmin ja niitä gustafssonin kaipaamia lisätunteja voitaisiin useammalle tarjota kun suomalaisilla olisi enemmän rahaa julkisella sektorilla olisi enemmän verotuloja käytettävissään ja suomalainen kilpailukyky kansainvälisesti olisi parantunut huomattavasti enemmän

arvoisa puhemies

tästä automaatiojäsenyydestä voisin todeta että kun edustaja gustafsson tässä oli hyvin aktiivisesti liikkeellä niin tässä asiassa ei ainakaan ole niin että suutarin omat lapset olisivat ilman kenkiä

mitä tähän panama keissiin tulee niin on itsestäänselvää että on hyvin tuomittavaa se että veronkiertoa harjoitetaan ja pitää kansainvälisin toimin pystyä sitä jatkossa tehokkaammin estämään ja uskon kyllä tämän automaattisen tiedonvaihdonkin asiassa auttavan

kotimainen lentoyhtiö on tärkeä asia mutta yhtä lailla tärkeää on se että meillä on hyvät toimivat yhteydet laajalti eurooppaan ja maailmalle

aivan kuten ministeri äsken sanoi

nimittäin tampere lienee ainoa paikkakunta missä on pystytty ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito hyvällä tavalla järjestämään ilman tätä automaatiojäsenyyttäkin ja sen vuoksi tampereen ammattikorkeakoulun kauppaopiskelijat ovat perinteisesti ja edelleen vastustaneet tätä automaatiojäsenyyttä

jos meillä ei olisi tätä toimivaa aasian liikennettä jos meillä ei olisi sitä maantieteellistä etua että keski euroopasta pohjois aasiaan matka on lyhin suomen kautta finnairin ongelmat olisivat olleet paljon suuremmat ja ne olisivat olleet täällä jo paljon aikaisemmin käsittelyssä

se on aivan totta että edellisen hallituksen aikana tehtiin todella merkittäviä asioita nimenomaan rakennusalaan kuljetusalaan ja hotelli ja ravintola alaan liittyen jotka täällä suomessa olivat suurimpia harmaan talouden aloja

miten tämä tupo ratkaisu olisi voinut vaikuttaa kun se ei ole vielä realisoitunut

normitalkoot alkavat nyt toden teolla

kauppojen aukioloaikoja vapautetaan kansainvälistä rekrytointia helpotetaan kaavoitusta joustavoitetaan ja unohdusta nousta muidenkaan tällä kertaa rakentamisen normeja puretaan mikä lisää asuntotuotantoa

arvoisa puhemies

pidän hyvänä sitä että haetaan sellaista toimintamallia jossa pyritään varmistamaan myöskin eurooppa yhteyksien kannattavuus ja varmistetaan se että suomesta on hyvät yhteydet eri puolille eurooppaa paljon laajemmat kuin tällä hetkellä ovat esimerkiksi norjasta olemassa ja tärkeät ovat myöskin nämä pohjoismaiset yhteydet

tämä on erinomainen päätös että kilometrikorvausasia palautetaan entiselleen väylämaksut puolitetaan tehdään tuloverotarkistukset

siitä toisesta kysymyksestä tämän soveltavan tutkimuksen osalta

mutta ennen kaikkea ja toisin kuin ehkä äskeisestä puheenvuorosta kävi ilmi se tehtiin muuttamalla lainsäädäntöä ja siellä keskeisiä asioita oli muun muassa se että rakennustyömailla pitää olla henkilökortti jotta me tunnistamme ne henkilöt koska meillä oli henkilöitä jotka olivat töissä sekä suomen että viron rakennustyömailla mutta eivät maksaneet veroa kumpaankaan paikkaan

on itsestään selvää että suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu kaikista huolehtiminen ja on totta että silloin kun taloudessa on vaikeaa se on entistä haasteellisempaa

kyllä ammattikorkeakoulujen vahvuus on nimenomaan siinä että ne ovat lähellä työelämää ovat mukana siinä paikallisia innovaatioita ideoita tuottavassa tutkimuksessa ja toivon että se tulee vahvasti säilymään myös jatkossa

ja kun täällä edustaja soini vaati että mennään ranskasta ottamaan oppia niin kyllä saksa on se paikka mistä kannattaa ottaa oppia

onko hallitus valmis kehittämään tätä lentoliikennettä ja finnairin toimintaa ja etsimään kumppanuuksia niin että me jatkossakin takaamme suomalaisille matkustajille sekä elinkeinoelämälle hyvät yhteydet laajalti eurooppaan ja maailmalle

mutta aivan kuten pääministeri sanoi vain ja ainoastaan sillä että yhä useampi suomalainen on töissä että me pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa meillä on mahdollista kerätä sellaiset verotulot että me voimme huolehtia niistä jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään

arvoisa puhemies

jos vienti ei vedä niin tämä järjestelmä ei toimi

ja sen takia juuri se mitä nyt hallitus tekee on täysin välttämätöntä jotta suomalaisten hyvinvointi voidaan turvata

hyviä esimerkkejä merkittävistä ympäristötoimista ovat muun muassa tehokkaammat itämeren suojelutoimet kalatiestrategian toteuttaminen uuden kansallispuiston perustaminen sekä erityisesti kivihiilestä irrottautumisen vauhdittaminen kunnianhimoisella veroratkaisulla

kaikkineenhan tässä on kyse erittäin hyvästä asiasta ja merkittävästä uudistuksesta sikäli että me tunnustamme sen tosiseikan että on vammaisia ja on sellaisia työkyvyttömyyseläkkeellä olevia henkilöitä joiden on mahdollista tehdä ainakin osa aikaisesti työtä ja heidät pitää saada työelämään

haluaisinkin kysyä siitä kun nyt omaisen perhehoitoon panostetaan huomattavasti aiempaa enemmän mitä niillä uusilla resursseilla saadaan aikaan sen yhden väestöryhmän hyväksi joka on kaikkein heikoimmilla

arvoisa puhemies

on tietysti niin että maailma ei tule kerralla valmiiksi ja sen takia myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kun se järjesti asiasta kuulemisia ja käsitteli asiaa tulivat esille myöskin nämä kysymykset tästä euromääräisestä rajasta ja myöskin kysymys tästä lepäämäänjättämisajasta